maatalouden akuutteihin ongelmiin ja taloudellisiin ongelmiin on johtanut useampi samaan ajanjaksoon osunut tekijä jotka yhdessä rasittavat tilojen maksuvalmiutta ja kannattavuutta poikkeuksellisen laajasti

vielä vähän aikaa sitten pariisin tapahtumista ja sen tyyppisistä tapahtumista ei tiedetty mitään mutta arvioimme jo silloin olevan mahdollista että eri ilmentymät kehittyvät entistä väkivaltaisempaan suuntaan

budjettia ei saisi laatia vain talouspoliittisin perustein sillä perusoikeuksienhan pitäisi olla voimassa myös tällaisina taloudellisesti vaikeina aikoina

laitetoimittajat ovat luonnollisesti tarttuneet markkinarakoon ja siinä sitten on ehkä tullut myytyä ihmisille liian järeää ja liian kallista kalustoa joka osin on ollut sitten toimimatontakin

mutta tässä erikoisessa talouden tilanteessa meidän on yhtä pidettävä

kaikkien suomalaisten perusoikeuksista pitää tietysti olla huolissaan mutta kyllähän tämä hallitus on ennen kaikkea näyttänyt kylmät kasvonsa suomalaisille lapsille ja lapsiperheille ei pelkästään lapsilisien leikkauksien muodossa tai kotihoidon tuen pakkokiintiöittämisen muodossa vaan myöskin muilla päätöksillä

minä peräänkuulutan laitetoimittajien vastuuta onko sitä ja toisaalta myöskin niitten ihmisten jotka ovat hoitaneet tämän asian kuluttajansuojaa

omilla valinnoillaan niin suuria määriä elintarvikkeita hankkivat julkiset laitokset kuin myös yksittäiset kuluttajat voivat kantaa kortensa kekoon maaseudun kehittämisen puolesta juuri lähiruuan valinnalla

terrorismin torjunnan toimintaympäristö vaatii aiempaa selvästi enemmän työtä ja myöskin talouden resursseja siitä emme pääse mihinkään

meidän pitää myös pystyä arvioimaan vaikuttaako poikkeuksellisesti kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä kehysten tasapainoon

arvoisa herra puhemies

opposition puheenvuoroista voisi päätellä että kaikki se liikkumavara mikä suomella vähääkään taloudessa on olisi pitänyt laittaa heti peliin ensimmäisessä lisätalousarviossa ja näinhän ei toki voi olla

hankintaosaamisen koulutus on maassamme niin hankkijoille kuin myös yrittäjille puutteellisesti järjestettyä vielä ainakin toistaiseksi ja se olisi lähiruuan ja paikallisen yrittäjyyden tukemiseksi pian saatettava kuntoon

tämä muuttunut toimintaympäristö meidän myöskin täytyy ottaa huomioon kuten myöskin se että julkista taloutta pitää katsoa kokonaisuutena ja sysäämällä palvelujen rahoitusvastuuta vain julkisesta kukkarosta toiseen eli valtiolta kunnille ei julkista taloutta millään tavalla paranneta

suomen talous on euroopan herkimpiä suhteessa venäjään ja monet lainalaisuudet näyttäytyvätkin meillä hyvin erikoisella tavalla muihin maihin verrattuna

nämä välikysymykset tai kärjekkäät tiedotteet eivät muuta sitä tosiasiaa ettei esimerkiksi sdpn hallituksessa ollessa palveluja ole kehitetty lähellekään puheiden mitalla

pitää jäädä pelivaraa reagoida myöskin myöhemmin varsinkin kun kenenkään on vaikea ennustaa kuinka pitkä taantuma on ja kuinka syvälle siinä sukellamme

unionin yhteisten tavoitteiden rinnalle on saatava myös jäsenmaiden huoltovarmuuden ja ruokaomavaraisuuden tukeminen

monesti on kuitenkin ollut niinkin että länsimaiden reagoidessa yhtenä ryppäänä ja vetäytyessä pois venäjältä tuon jättimaan markkinoille syntyy aukko

emme voi vain luetella valtion käyttämiä miljardeja

kuitenkin nämä sadattuhannet kahden kunnan alueella aikaansa viettävät ihmiset ovat oikeutettuja käyttämään merkittävää osaa kuntapalveluista vain virallisessa kotikunnassaan

onko olemassa joku toimintastrategia sen suhteen kun venäjä nyt kuitenkin toivottavasti taloudellisesti nousee jaloilleen että suomalaiset yritykset pääsisivät hyötymään tilanteesta vähintäänkin heti kärjen tuntumassa

yhteiskunnan on pystyttävä toimimaan niin että maatalouden harjoittajan aika ja työpanokset kohdistuvat siihen itse työhön ei paperisotaan

niinpä tarvitaankin kunnallisverotuksen uudistus joka avaisi kaksoiskuntalaisuuden mahdollisuuden

arvoisa herra puhemies

erilliset tasokorotukset ovat viime vuosien politiikka huomioiden poikkeuksellisia joten en suostu jättämään tätä asiaa opposition puheiden varjoon varsinkaan kun takuueläkkeen korotus helpottaa kaikkein pienimpien eläkkeiden varassa olevien henkilöiden tilannetta

uusien työpaikkojen syntyminen on luonnollisesti tärkein yksittäinen tekijä kansantalouden elpymiselle ja yksittäisille ihmisille sitä ei kukaan kiistä

lisäksi on ilman muuta selvää kuten täälläkin on useaan otteeseen tämän päivän aikana todettu että tuottajien pitää pystyä suomalaisillakin markkinoilla saamaan työpanostaan vastaava korvaus koko tässä ketjussa

esimerkiksi kelamaksun poistamisella tiedetään olevan merkitystä yrityksille lomautusten ja irtisanomisten ristitulessa ja kunnissa maksuista vapautuvilla varoilla pystytään suoraan panostamaan palveluihin

vastuun ottamisen ja toisesta huolehtimisen on vahvistuttava jotta pystymme selviämään niin tästä talouden tilanteesta kuin myös ikärakenteen kehityksestä

kuntien palveluitten peräänhän tässä on koko tämä kolmituntinen huudettu ja tässä on vain yksi hyvä teko minkä hallitus on elvytyspaketissaan tarjonnut

ruoka on asia jossa pitää pystyä varautumaan pahimpiinkin kriiseihin jotka jättäisivät kunkin maan omavaraisuutensa varaan

tästä näkökulmasta on ilman muuta selvää että ruuantuotantoon liittyvää huippuosaamista ei suomessa ole varaa menettää

olisimme tuontielintarvikkeisiin nojautuvana kansana aivan liian haavoittuvaisia jos jokin merkittävä kansainvälinen kriisi iskisi

on selvää että eläkeläisten kesken kuten muidenkin suomalaisten meidän edustajienkin kesken on erilaisia ja suorastaan vastakkaisia näkemyksiä suomen taloustilanteen vaatimista toimista

arvoisa puhemies

työllisyysasteen nostamiseksi onkin nyt käytettävä ihan kaikki keinot

nykyinen järjestelmä aiheuttaa suurta huolta viljelijöille ja erityisesti tukiehtojen noudattamisen todistustaakan kuuluminen yksinomaan viljelijälle on aivan kohtuutonta

keskustanaiset ovat olleet mukana korvamerkitsemässä isille entistä suuremman osan vanhempainvapaasta

valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa arvosta on historian ensimmäinen lajissaan ja siitä kiitos ja kunnia hallitukselle

suomi onkin tehnyt komissiolle useita muutosesityksiä eu asetuksiin ja muutenkinhan eu tasolla on jo onneksi meneillään maataloustukijärjestelmän yksinkertaistamistyö

totta kai he peräänkuuluttavat ja ansaitsevat oikeudenmukaisia päätöksiä

pitkältä sairauslomalta pitäisi voida palata töihin kuitenkin vaikkapa vain osa aikaisesti kun kunto kohenee

isiä on kannustettu ottamaan osaa lastenhoitoon ja käyttämään perhevapaita ottamatta sitä pois äidiltä ja vähentämättä perheiden valinnanvapautta mikä on olennainen olennainen asia

mielestäni palveluihin panostaminen ja takuueläkkeen korottaminen edustavat oikeudenmukaista politiikkaa

tässähän tarvitaan tietysti tiivistä vuorovaikutusta työterveyshuollon työnantajan ja työntekijän kesken muuten työhön paluu osakuntoisena vajaakuntoisena ei onnistu

olisi toivottavaa että näköpiirissä olisi sellaisia uudistuksia joiden merkitys tähän valvontojen ja tukileikkausten kokonaisuuteen olisi aiempaa paljon tehokkaampi

etenkin kuntasektorin naisvaltaisten ammattiryhmien palkkojen korottamiseksi vanhasen kakkoshallitus teki tarpeellisia tukitoimia palkkauksen jälkeenjääneisyyden parantamiseksi

edelleenkään en ministeri huoviselta saanut vastausta siihen mikä tähän mennessä on estänyt isiä osallistumaan ja käyttämään näitä vanhempainvapaita ja miten tämä teidän uudistuksenne nyt sitten sitä asiaa auttaa

tilastokeskuksen mukaan sukupuolten välinen elinaikainen tuloero on puoli miljoonaa euroa

ja joustava hoitoraha arvoisa ministeri on hyvä asia

meidän olisikin mietittävä miten aiotaan käyttää osatyökykyisten tarjoama työpanos

mielikuva siitä että täällä johtava hallituspuolue olisi jotenkin kääntänyt takkinsa viime kesän koulutuskeskustelun jälkeen ei todellakaan pidä paikkaansa vaikka tätä mielikuvaa ollaan vahvasti tämän päivän keskusteluissa täällä yritetty nostaa

on aivan selvä että joka ikinen tapaus missä vanhus saa huonoa asiatonta hoitoa on liikaa ja siksi nimenomaan omaishoitajuuteen tuleekin panostaa viime kauden tapaan jolloin ministeri hyssälä kiitettävästi vei asiaa eteenpäin ja myös tällä hallituskaudella odotamme sitä samaa

tämä kelan tutkimuksen viesti kannustaa osasairauspäivärahan käyttöön ja asennemuutokseen osatyökykyisyyttä kohtaan

vastustimme silloin nimenomaan järjestämislupien lakkauttamislakia joka olisi jättänyt todella suuren kysymyksen siitä kenelle ja minnepäin suomea järjestämislupia olisi annettu

hallituksen suhtautuminen yhteisvastuullisuuteen on nyt kyllä äärimmilleen ja liiankin pitkälle vietyä

kelan tutkimus onkin arvokasta ja tärkeää ja tämän kelan tutkimusosaston toiminta on turvattava jatkossakin

ammatillinen koulutus tunnetusti joutuu kovan karsinnan kohteeksi myös ja siellä erityisesti niin kutsuttujen kalliiden alojen leikkaukset kiinnostavat ja huolestuttavat

pankkiunioni ja yhteinen pankkivalvonta esimerkiksi tarkoittaisivat suomelle entistä suurempia vastuita muiden maiden pankkien heikosta tilanteesta ja ne olisivat taas askel kohti liittovaltiota

se olisi ollut uhkaavaa koulutuksen tasa arvoisuuden näkökulmasta kerta kaikkiaan ja olen edelleen tässäkin keskustelussa täsmälleen samaa mieltä kuin silloin alkuvuodesta

kysynkin molemmilta ministereiltä mitä toimia hallitus on tehnyt että kunnat voivat toimia myöskin tällaisena vetovoimaisena työnantajana

arvoisa puhemies

tämä koulutushan on tärkeää nimenomaan siksi että meillä kuitenkin biotalous on jonkunlainen kärkihanke

puutun vielä tärkeään kysymykseen

etenkin nyt kun puhumme työurien pidentämisestä sekä alku että loppupäästä sekä huoltosuhteemme heikkenemisestä on tiukasti tartuttava myös tähän kysymykseen

ministeri risikko kuinka suuri osa suomalaisista vanhuksista saa todella

arvoisa ministeri urpilainen onko maakohtaisten taloussuositusten voimaan saattaminen kaikissa euromaissa ja eun jäsenmaissa mielestänne kannatettava asia ja mitä toimia te olette tehneet niin että jokainen maa kantaisi itse vastuuta taloudestaan tulevaisuudessa

tätä koulutusta myöskin tarjotaan niillä alueilla joissa nuorilla on muuten vähäisemmät mahdollisuudet esimerkiksi työllistyä sillä alueella

edustajat tiusanenne

suomalaisilla ja etenkin nuorilla naisilla pitää olla oikeus valita sekä ura että perhe ja tähän on työelämän annettava mahdollisuudet

pidän myöskin tärkeänä sitä että omaishoitajille maksettava palkkio siirretään kelan hoidettavaksi koska nykyjärjestelmässä kuntien erilaiset käytännöt tekevät ihmisistä eri puolilla maata epätasa arvoisia palvelujen ja palkkion suhteen

vanhojen muistelu on usein hyödytöntä mutta tällä kertaa sillä tavalla kuitenkin mukavaa että nyt enemmän panostetaan rakenteellisiin uudistuksiin ja sekin tehdään niin että leikkaussummatkin ovat viimevuotisia tai viime hallituskaudella esitettyjä pienempiä

on kansantaloudellisestikin kestämätön tilanne että nuoret perheet joutuvat työelämän vaatimusten ja taloudellisten asioiden vuoksi luopumaan perhehaaveistaan

minkälaista keskustelua ministeriössä käydään siitä

yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit ja tuet takaisivat parhaiten sekä omaishoitajien että heidän hoidettaviensa yhdenvertaisuuden

työn ja perhe elämän yhteensovittamista tuetaan jo tänäkin päivänä muun muassa päivähoidon aamu ja iltapäiväkerhon toiminnan avulla

hyvin mielelläni olisin nähnyt myöskin kuntaministerin olevan siellä opetusministerin tukena puolustamassa ehkä suomalaisia kuntia ja koulutusta myöskin

myös tukipalvelut tulisi järjestää mahdollisimman pitkälle kotikunnassa koska usein siellä on paras asiantuntemus oman alueen vanhusten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tilanteeseen sekä tietysti siellä tunnetaan parhaiten kunnassa olevat voimavarat ja ne tukipalvelut

tärkeää on ollut myös huomioida perheiden taloudellinen tuki

tiedämme samoin sen että tämä hallitus on kunnostautunut sillä että se on vyöryttänyt tehtäviä kunnille ja leikannut valtionosuuksia

tässä tilanteessa sitten vielä syyllistetään kuntia siten että kun nyt ette pysty lukioita ylläpitämään

ministeri kiuru annatteko lukioverkoston romahtaa jos leikkauksista seuraa se että kunnilta kerta kaikkiaan menee kyky ylläpitää koulutusta

omaishoidosta maksettava palkkio on myös muutettava verovapaaksi tai omaishoitajille olisi saatava verovähennys

toivon että poliittista ohjausta tässä uudistustyössä käytetään ennen muuta siihen että rakenteellisten uudistusten jälkeenkin koulutuksen alueellinen tasa arvo on turvattu

arvoisa puhemies

toinen periaate on että koulutus pystyy vastaisuudessakin olemaan keino nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn

työnantajakustannusten jakamiseen olisi vihdoin löydyttävä ratkaisuja jotta myös nuoriin parhaassa perheenperustamisiässä oleviin naisiin kohdistuvasta työpaikkasyrjinnästä päästäisiin